mielenterveyden keskusliitto muistutti viikonloppuisella tiedotteellaan siitä että mielenterveyspalveluista ei olisi nyt varaa säästää mutta niin kuitenkin joudutaan tekemään

lehtienkin mukaan useimmiten naiskansanedustajilta kysytään kuka sinun lastasi hoitaa kun sinä teet etätöitä

nyt on kysyttävä emmekö me silloin tehneet lakia jonka olisi tarkoitus tulla toteen ja noudatettavaksi

se että ennalta ehkäisevässä toiminnassa joudutaan säästämään tarkoittaa suurempia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia tulevaisuudessa kun joudutaan puuttumaan lastensuojelullisin toimenpitein lasten auttamiseksi

palveluihin erityisesti sosiaali ja terveyspalveluihin pitää tässä budjetissa saada lisää rahaa ja tähän toivon kyllä hallituspuolueitten kansanedustajilta vakavaa ottautumista

pääministeri vanhanen äsken keskustelussa sanoi että yleisen alvin nostaminen vuoden päästä on sopiva ajankohta koska talous lähtee kasvuun

no joka tapauksessa tilanne on se että vuoden päästä meillä on yhä enemmän työttömiä yhä enemmän niitä työttömiä joiden työllistyminen on tavattoman vaikeata meillä on yhä enemmän huostaanotettuja lapsia meillä on lapsiperheitä joiden sekä arki että talous on todella vaikeuksissa eli näitten ihmisten kohdalla se talouden nousu ei lähde käyntiin samaa tahtia kuin niiden kohdalla jotka ovat voineet olla työssä tai joiden yritys on pysynyt pystyssä

elikkä näille ihmisille ne veronkorotukset vuoden päästä ovat todella vaikea tilanne ja toivoisin että tässä hallitus miettisi kahteen kertaan mikä se päätös tulevaisuudessa on

sotilasliittoon kuulumattomana maana suomi varautuu sotilaallisten uhkien torjumiseen ilman ulkopuolista tukea ja ylläpitää tämän vuoksi kaikkia puolustusjärjestelmän suorituskykyalueita

arvoisa puhemies

kelan tilintarkastajana olen toistuvasti ollut tilanteessa jossa kelan pääjohtaja on käynyt kanssamme ihmettelevää keskustelua hallituksen päätöksestä poistaa kelamaksu työnantajilta

sellaista tilannetta ei todellakaan voi syntyä että kelalla ei olisi rahaa maksaa eläkkeitä silloin kun maksatuspäivä on koska kyse on ihmisistä joitten koko elämä on sen eläkkeen varassa ja pienikin viivästys maksussa voi tuoda katastrofin talouteen

tämä kehys tuo monia myönteisiä asioita mutta ei vastaa kaikkiin kiperiin kysymyksiin

kelan pääjohtaja huhtanen jos kuka entisenä sosiaali ja terveysministerinä varmasti tietää valtion tavat ja ehkä silläkin perusteella on huolissaan tästä syntyneestä tilanteesta

valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota tähän ja toivoo että tämä puolustusvoimien budjettiratkaisu tulisi myös hallituksen tulevissa kokouksissa esille

me tiedämme sen että poliittiset periaatteet vaikuttavat siihen miten kelan toimintaan suhtaudutaan ja millä tavalla kelan rahoitus tänä päivänä ja tulevaisuudessa turvataan

ja kautta aikojen ihmisiä on julkiselta sektorilta pyritty siirtämään yksityiselle hoitoon johtuen osittain siitä että julkisen sektorin varat ovat olleet niin niukat

tätä olisin kysynyt ministeri urpilaiselta onko tämä tulevien keskustelujen agendalistalla mutta ehkä vastaus saadaan jossakin vaiheessa

nyt sitten tässä lain tiimoilta väitätte että potilaalla on valinnan mahdollisuus

rehula oli oikeassa siinä että tämä sali on se paikka jossa nyt ja tulevaisuudessa päätetään mikä kela on ihmisten perusturvan takaajana

erikoiseksi tämän tilanteen tekee se että kun hallitus teki päätöksen kelamaksun poistamisesta se tehtiin tilanteessa jossa ei ollut minkäänlaista tietoa siitä miten tämä vaje kelan kassassa täytetään

monta kertaa on niin että potilaat ovat sekä fyysisesti että psyykkisesti semmoisessa kunnossa että tavallaan arviointi sen suhteen voiko vastustaa sitä hoitavan henkilöstön ohjetta ottaa palveluseteli ja siirtyä yksityiselle puolelle on tosi hankalaa

minä väitän että tämä laki ei todellakaan takaa potilaalle oikeutta päättää omasta hoidostaan siitä onko se julkisella puolella vai tämän setelin kautta

näyttää siltä tämän päivän keskustelun perusteella että tätä tietoa ei oikeastaan ole vieläkään miten se rahoitus pitkässä juoksussa turvataan

tämä tulee olemaan kyllä valtavan eriarvoistava potilaitten näkökulmasta ja olen tosi pettynyt että tämä laki on tässä käsittelyssä

nyt me menemme velan turvin tulevaisuudessa on puhuttu energiaverosta ja ehkä muistakin veroista

asunnon puute on yksilön kannalta yhtä kipeä asia asuitpa rovaniemellä siilinjärvellä tai helsingissä ja kohtuuhintaisten vuokra asuntojen puute on todella huutava

myös pelkästään keskipalkalla oleva perhe on vaikeuksissa vuokrien maksamisessa puhumattakaan pienituloisista ihmisistä

vai onko minulla tiedossa aukko

merkitsikö hallitus korvamerkinnällä nämä työnantajan kelamaksujen poistamiseen tarkoitetut varat niin että kunnat käyttäisivät ne palkkoihin

valiokunnan mietinnössä on nostettu monet keskeiset sosiaali ja terveydenhuollon kipukohdat esille

olen miettinyt ja haluaisinkin tietää kuinka laajasti uskotte siihen että pakotteilla todella saadaan kriisiä ratkaistuksi

olen ministerin kanssa samaa mieltä siitä että enää ei ole mahdollista odottaa että markkinat hoitaisivat tämän ongelman ja asian vaan tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnallista panostusta jossa valtio ja kunta ovat yhdessä mukana

kristillisdemokraattien puolueen puheenjohtajan ed

vaikka lisäystä momenteille saatiin jäi moni vajaus odottamaan vuoroaan

näyttää siltä että pakotteiden vaikutus kohdentuu enemmänkin niihin ihmisiin joilla ei ole osaa eikä arpaa koko kriisiin tai niihin toimijoihin jotka eivät ole tässä mukana

kerron ensin mihin valiokunta päätti lisätä rahaa

räsäsen puheenvuoroa kuunnellessani ajattelin että kaikki ne perusteet joita hän kertoi olisivat perusteita hylätä tämä laki

kuinka kauan ihmisten sietokyky riittää siihen että pakotteet tuovat heidän elämäänsä todella suuria vaikeuksia ja he eivät ole sillä tavalla mukana tässä kuviossa

kiitos ministeri haavistolle siitä että toitte esille siviilien tilanteen ja nimenomaan sen humanitäärisen osuuden mikä tähän kriisiin liittyy

kankaanniemi toi sitten oman näkemyksensä asiasta ja tuli myös kristillisdemokraattien tiukka kielteinen linja lain hyväksymiselle

tasa arvon tietotoimisto pääsee vihdoin aloittamaan ja myös suomesta tullaan jatkossa saamaan keskitetysti tutkittua tietoa sukupuolen ja tasa arvon näkökulmista

sdpn ja vasemmistoliiton hylkäysesityksessä on väitteistä huolimatta varsin perustellusti sanottu minkä takia tätä lakia ei pidä hyväksyä ja niillä perusteilla minäkin kannatan tämän hylkäämistä

tiedetään että varhainen puuttuminen lapsiperheiden ahdingossa pelastaa suurempien vaikeuksien syntymiseltä ja säästää selvästi rahaa

lapsiperheiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi on hallitus tehnyt toimenpiteitä nostamalla eräitä etuuksia

näistä huolimatta lapsiperheiden köyhyys on edelleen vakava ja ajankohtainen ongelma

valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota tilanteeseen ja korostaa että lautakunnan tilannetta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa arvioidaan vielä mahdollisuudet lautakunnan työ ja toimintatapojen tehostamiseen

arvoisa puhemies

palkkioperusteisen toiminnan kasvaessa momentin määrärahaa on nostettu

valiokunta pitää tärkeänä että toimintaa uudistettaessa huolehditaan siitä että jatkossa selvästi suurempi osa työstä tehdään normaalina virkatyönä

mielenterveysongelmat ovat suurin syy työstä poissaoloille ja ennenaikaiselle eläkkeelle jäämiselle joten oikea aikaisen hoidon saaminen on välttämätöntä

nämä ovat tavattoman tärkeitä ja kuuluvat nimenomaan nyky yhteiskuntaan jotta me vakavasti otamme kantaa siihen mitä ihmisille voi tehdä

kouluterveydenhuoltoa koskevat ohjeet eivät ole toteutuneet tarkoitetulla tavalla

minä ymmärrän edustaja tolvasen perusteet poliisien työstä ja rikostutkinnasta koska omassa työssäni olen aikaisemmin törmännyt siihen että todisteitten löytäminen näytön etsiminen ja todentaminen ei ole helppoa silloinkaan kun tapauksesta on kulunut vähemmänkin aikaa kuin vuosikymmeniä

valiokunta kiirehtii toimenpiteitä joilla saatetaan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveydenhuolto tasavertaiseen asemaan

valtionosuuksien lisäykset eivät myöskään välttämättä kohdistu sosiaali ja terveyspalveluihin

sen kanssa monet oppivat elämään mutta se vaikuttaa arkeen ihmissuhteisiin omaan itseen kokemukseen useimmiten tietysti naiseuteen mutta uhreja ovat myös pienet pojat

tässä yhteydessä lausun suuret kiitokset kunta ja terveysjaostolle hyvästä yhteistyöstä valiokuntaneuvokselle tietysti erinomaisesta valiokuntatyöstä ja myös kaikille kolmelle ministerille risikolle braxille ja kiviniemelle yhteistyöstä ja voisiko sanoa vastavuoroisista kuulemisista

tässä yhteydessä olen jo vuosia sitten puhunut silloisille oikeusministereille pitäisikö meillä synnyttää keskustelua siitä kuinka me suhtaudumme siihen lähipiiriin useimmiten siihen toiseen vanhempaan joka on tiennyt hyväksikäytöstä mutta ei syystä tai toisesta ole tehnyt mitään

aika moni uhri myöhemmin kokee sen niin että toinen vanhempi hyväksyi sen teon koska hän ei siihen puuttunut

palveluiden tuottaminen on yhä useammin jonkun muun kuin kunnan vastuulla

miten todennetaan että se toinen vanhempi aikuinen on todella tiennyt asiasta mutta ei tietoisesti ole toiminut katkaistakseen tätä kierrettä

mutta siitä huolimatta että se näyttö on vaikeata minusta tästä pitäisi keskustella koska eihän se voi olla niin että jos perheessä tapahtuu sellainen asia että toinen vanhempi käyttää hyväkseen esimerkiksi lapsia niin toinen tietäen vuosikaudet elää siinä samassa perheessä eikä auta lasta riittävästi

kunnilla alkaa olla suuria vaikeuksia valvoa omaa toimintaansa saati kunnan ulkopuolelta ostettuja palveluita ja nyt meillä on käsissä lakiesitys joka entisestään lisää palveluiden pirstoutumista ja asettaa kuntalaiset ja kunnat toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan

arvoisa rouva puhemies

kun on kyse rikoksesta rikoksesta ihmisyyttä vastaan voi sanoa että oikeastaan tavallaan sillä teolla pilataan lapsen elämä osan elämä suuremmalta osin osa selviää erilaisten tukitoimien avulla paremmin niin ei voi katsoa sivusta sitä että joku aikuinen antaa sen tapahtua tieten

täytyy vielä palata tähän kuntaliitosten yhteydessä olevaan viiden vuoden irtisanomissuojaan työntekijöitten osalta

toivonkin että yksikään suomen kunta ei ota sitä käyttöönsä vaan panostaa julkisen terveydenhuollon palveluiden parantamiseen sillä palvelusetelinkin kanssa kunnan on pidettävä yllä esimerkiksi omaa perusterveydenhuoltoaan

kustannusten suhteen kannattaa kuitenkin olla varuillaan

minä ihmettelen kyllä perussuomalaisten kantaa siinä että tästä suojauksesta voitaisiin luopua koska se käytännössä kyllä tarkoittaa silloin sitä että iso osa kuntatyöntekijöistä olisi irtisanomisuhan alla

esimerkiksi kuntaliitto ja husin toimitusjohtaja aki linden ovat arvioineet että laista tehty kustannusarvio on alakanttiin

minä tiedän että tämä on vaikea asia perheille ja niille vanhemmille jotka ovat tahtomattaan osallisia tällaiseen tilanteeseen mutta siitä huolimatta että aiheutan heille mielipahaa puhumalla tästä niin sanon että sen lähipiirin vastuuta täytyy selvittää tässä samassa yhteydessä kun puhutaan tästä laista hyväksikäytön muuttamiseksi siten että se ei vanhene koskaan

olen tehnyt pitkään työtä sairaanhoitajana ja voin sanoa että julkisen terveydenhuollon yksi ehdoton vetovoima on siinä että tähänkin asti potilasaines on ollut vaihtelevaa ja työntekijät ovat voineet hoitaa potilaita jotka ovat olleet hoidollisesti vaativia tai nopeasti ja helposti autettavia tai jotakin siltä väliltä

kyse ei ole pelkästään työntekijöistä ja heidän työsuojastaan ja perheiden arjen turvaamisesta vaan kyse on myös kuntasektorin ja julkisen sektorin työllisyyden ja työntekijöitten turvaamisesta myös työn tekemisessä tulevaisuudessa

kun keskeinen kysymys laissa on potilaan valinnanvapaus hoitopaikan ja hoitavan lääkärin suhteen onko tämä se tärkein asia johon terveydenhuollossa on ensimmäisenä lisättävä rahaa

palveluseteli on hallituksen esityksenkin mukaan selvästi suunnattu paremmin voiville ja hyvin toimeentuleville ihmisille mistä väistämättä seuraa se että kovasti sairaat ja pienituloiset ihmiset käyttävät jatkossakin julkisia palveluita

me tiedämme että muutaman vuoden päästä meillä on työvoimapulaa lähinnä hoivapalveluitten osalta ja jos me tässä tilanteessa missä kuntia yhdistetään irtisanomme ihmisiä lyhytnäköisesti niin se on valtava asia koko julkiselle sektorille

järjestys ja rahoitusvastuita järjestelmätasolla mutta vielä tärkeämmin yksittäisen potilaan tasolla sitä että jokaisella on tasa arvoinen oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon

minusta tuntuu että hyväksikäyttö on sellainen asia josta ei kukaan ulkopuolinen kykene ymmärtämään mitä se saa aikaiseksi vain ne jotka ovat sen kokeneet

toivottavasti iso joukko kuntatyöntekijöitä on kuunnellut tätä keskustelua ja kuullut että perussuomalaiset haluavat heikentää heidän työsuojaansa

lakiesitys on sisällöllisesti hyvin kapea eikä siihen sisälly mitään kiireellistä mitä ei olisi voitu esittää yhdessä sosiaali ja terveydenhuollon hallintolain uudistuksen kanssa

me olemme voineet olla ylpeitä siitä että suomalainen julkinen terveydenhoito on ollut laadukasta ja se on kelvannut kaikille

sen takia kiitän siitä että eduskunnassa on niin valtavan iso joukko lähtenyt tukemaan niitä ihmisiä jotka eivät ole pystyneet pitämään puoliaan tässä yhteiskunnassa tähän mennessä

arvoisa puhemies

sekavuus vaivaa terveyslainsäädäntöä muutoinkin kuin lain voimaantulon myötä

suomi on varsin vaihteleva maa yksityisen sektorin tarjonnassa ja monin paikoin setelin käyttö tyssää siihen että ei ole mistä palvelua ostaa mikä tarkoittaa sitä että näillä alueilla ainoa vaihtoehto on julkiset palvelut

oikeusprosesseista sanon vielä sen verran kun olen niitäkin tietysti potilaitteni kautta seurannut että ne prosessit ovat tavattoman vaikeita ja vaativia

nyt terveydenhuoltolain tullessa voimaan lakeja ovat edelleen entiset terveydenhuoltolaki erikoissairaanhoitolaki kansanterveyslaki ja vielä lisäksi valmisteilla oleva sosiaali ja terveydenhuollon hallintolaki

aikooko hallitus tukea näitä alueita nykyistä enemmän jotta ne voisivat vastata kasvavaan palvelutarpeeseen sillä nämä kunnat eivät voi maksattaa kuntalaisillaan tarvittavaa hoitoa seteliä porkkanana käyttäen

olkoonkin että tuomio olisi juuri sellainen kuin mikä on oikeus tätä uhria kohtaan niin siitä huolimattahan on tavattoman vaikeata prosesseja viedä läpi

puhemies

kun lukee valiokunnan mietinnön ja siihen kirjatut epävarmuudet eriarvoistavan suunnan ja erityisesti valvonnan vaikeuden on käsittämätöntä että valiokuntakaan ei ole laittanut pistettä tälle asialle asialle jolla ei ole todellakaan merkitystä palvelujen saatavuuden varmistamisessa

mutta erityisen vaikeita ne ovat silloin jos oikeusprosessiin lähdetään ja se tuomio on että näyttöä ei ole vaikka uhri lähipiiri hoitavat työntekijät terapeutit pystyisivät selvästi näkemään että todella tämä on tapahtunut mutta rikosoikeudellisesti ei löydetä riittävästi näyttöjä

meillä on vanhustenhuollossa ongelmia meillä on ongelmia kouluterveydenhuollossa päihdehuollossa työttömien työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa yleensä